siellä asianomaisen organisaation johtaja ei aja omaa henkilökohtaista asiaansa niin kuin näissä viime vaaleissa tapahtui

moneen otteeseen eduskunnan budjettimietinnöissä tähän kiinnitettiin huomiota

siinä oli mafiameininki

ministeri vapaavuori on tämän myös omalta osaltaan todistanut mitenkä virkamieskuntaa on uhkailtu

nyt kuitenkin kokemuksesta tiedämme että tämä nykyjärjestelmä ei ole toiminut

omana esimerkkinäni käytän suomen jalkapallomaajoukkueen valmentajan palkkaa

siinä on kysymys aivan tämmöisestä härskistä täysin henkilökohtaiseen oman edun tavoitteluun tähtäävästä toiminnasta sammutetuin lyhdyin

veroetu on liian pieni

järjestelmä on kankea työläs vaivalloinen yhdellä sanalla sanottuna byrokraattinen

herra puhemies

jommankumman palkkaluokka oli virheellinen

tämän aloitteen toteuttaminen ja toteutuminen vaikuttaisi aivan varmuudella joukkoliikenteen suosion kasvuun

liikenneturvallisuuden kannalta tällaiset mainokset eivät ole kovinkaan oleellinen asia

wideroosille joka ei näytä enää olevan paikalla hänkään sen paremmin kuin edustamansa ryhmän ministeri toteaisin että ei hänen selityksensä kyllä tyydyttänyt

jos me mietimme liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia ja sitä mitkä ovat niitä turvallisuusriskejä niin niitä ovat esimerkiksi nuorten ylisuuret ajonopeudet ja joillain tällaisilla mainoksilla ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa

ei tarvitse investoida välttämättä sitten niin paljon esimerkiksi tieinvestointeihin jos ja kun näillä suunnilla päästäisiin eteenpäin

aloite on erinomaisen hyvin synkronissa myös eduskunnan yksimielisesti täällä vastikään hyväksymän liikennepoliittisen selonteon kanssa

pitäisikö varmuuden vuoksi ilmoittaa milloin eduskunta pitää täysistuntoja

herra puhemies

toinen asia joka tulee silloin tällöin tässä yhteydessä esiin on se että meillä ei ole yhtenäistä käytäntöä suomessa ja on vaikea luoda yhtenäistä käytäntöä

tämä kuvaa konkreettisella tavalla sitä vähättelevää asennetta mikä hallituksella ja sen ministereillä on eduskunnan asioitten käsittelyä kohtaan

meidän pitää kansanedustajina ja eduskuntana jatkuvasti peilata hallituksen politiikkaa hallituksen budjettiesityksiä ja hallituksen toimintaa meidän täällä yhteisesti yksimielisesti hyväksymäämme liikennepoliittista selontekoa vasten joka on historiallinen asiakirja

arvoisa rouva puhemies

täällä on viitattu tulkintoihin ja silloin kun tulkinta on laaja ja lavea voi olla jonkun kunnan tai tiepiirin rajan toisella puolella hyvin epäoikeudenmukaista käytäntöä

tähän toivoisi kyllä nyt kohennusta ja parannusta

se on pitkäjänteinen ulottuu pitkälle myöskin seuraavalle vaalikaudelle

ette te voi mennä kolme vuotta sitten tehtyjen päätösten taakse

tässä on koko eduskunnalla yhteistä urakkaa hyvin paljon

kun teillä on liikennepoliittinen selonteko joka täällä on yksimielisesti hyväksytty niin te ette voi toimia niin

tässä mielessä yhtenä avainsanana liikennepoliittisessa selonteossa oli ilmastonmuutos ympäristökysymykset joukkoliikenne

uusien hankkeitten osalta tämä investointitaso on sattunut suhdannepoliittisestikin ihan hyvään saumaan

herra puhemies

kyllähän tämä osoittaa myös sen että sosialidemokraattinen puolue osoittaa tällä tavalla olevansa vahvasti sekä työn että yrittäjäystävällisyyden puolue

siitä kiittäminen se on ihan hyvä

nyt me puhumme perusväylänpidosta ja sitä kautta te esimerkiksi olette kurjistaneet vrn kilpailukykyä

nyt tulee negatiivinen leima vrn logoon

jos ministeri vehviläinen ei halua vrltä markkinaosuuksia niin se vaikuttaa näin että te avaatte kilpailulle nyt raideliikenteen kun te kurjistatte vrn kilpailuasemaa

tämä juuri on työnantajilta tulleen palautteen mukaan raskas velvoite työnantajalle plutata kaiken maailman lippujärjestelmien kanssa

tämä toimintamalli pitäisi kääntää niin että se voi toimia myös sillä tavalla että työntekijä hankkii lipun ja tuo kuitit työnantajalle ja siitä prosessi etenee

tällöin se on kaikkein toimivin ja käytännöllisin ja se ei tavallaan muuta kuin kääntää vähän prosessin virtaussuuntaa

vielä korostaisin sitä että kun tätä tietoa on eri viranomaisilla niin kyllä pitäisi vähintään tulkita jos ei sitä ihan lailla pidä säätää että on reagointivelvollisuus

filatov paikalla niin ehkä hänkin voisi tätä suorastaan kommentoida onko tässä pieni lapsus että halutaan säilyttää edelleen tämä työnantajan lipunhankkimisvelvoite

silloin kun jo otsalla näkee että jossakin asiassa on kyse rikollisesta toiminnasta niin se pitäisi informoida muillekin viranomaisille

tästä konsernitaseesta

toivoisin että valtion tilinpäätös niin kuin talousarviokin olisi tällainen kunta seurakunta järjestötyyppinen mistä voitaisiin nähdä myös käyttöomaisuuskirjanpito sen kuluminen nähtäisiin omaisuuden kulumista esimerkiksi

herra puhemies

kysyn isälleni antamani lupauksen mukaisesti mitenkä hallitus suhtautuu vanhuksen vaikeasti sairaan tuskallisen sairauden piinaaman ihmisen arvokkaaseen kuolemaan siihen että hänellä olisi oikeus arvokkaaseen kuolemaan tilanteessa että on parantumaton sairaus ja hän itse haluaa ja lääkärit ovat yksimielisiä omaiset hyväksyvät siis tietyissä olosuhteissa että hän saisi sen toivomansa arvokkaan poismenon eutanasian kautta

herra puhemies

edellisen hallituksen toimenpiteet olivat sinänsä hyviä mutta niihin verrattuna nyt on kuitenkin hallitus ottanut reippaan askeleen parempaan suuntaan

pelkistetysti sanottuna sosialidemokraatit ovat oppositiossa ollessaan pyrkineet pääsemään mukaan vaikuttamaan asioihin joilla on laajaa yhteiskunnallista merkitystä

kysyisin ministeriltä onko hän kovin pahoillaan kun tämän keskustelun pohjaltakin voidaan nähdä että laidasta laitaan edustajat ovat sitä mieltä että pitäisi kieltää pikavippien myöntäminen

arvoisa herra puhemies

rahaa on siellä sun täällä ja tässä ajassa nämä ovat enemmän asennekysymyksiä kuin mitään muita

nyt kun me olemme hallitusrintamassa vastuussa olemme pyytäneet teitä mukaan vastaamaan suurista laajoista yhteiskunnallisista asioista

jos eduskunta tekisi tämän päätöksen jos meidän perustuslaki siihen antaa mahdollisuuksia onko tämä ministerille niin kova juttu etteikö eduskunta voisi tässä käyttää tämmöistä sydämen ääntä ja vähän niin kuin vakaumuksensa puolesta jokainen saisi henkilökohtaisin ajatuksin äänestää

valtiovarainministeriö ei ole ollut toistaiseksi halukas siihen mutta jos eduskunta sitä lähtee enemmän kuin toivomaan eli edellyttämään niin eivätköhän jonakin päivänä myös nämä tilipuitteet ole sellaiset että ne ovat paljon läpinäkyvämpiä kuin tällä hetkellä

mauri salon aikaisemmin käyttämä puheenvuoro keskittyi yksinoikeuden perusteisiin

seurasin isäni kamppailua luusyöpää vastaan yli neljä kuukautta joka ilta hänen sängynlaidallaan ja lupasin tämän kysymyksen maan hallitukselle esittää koska hän sitä toivoi

te ette suostu siihen kaukoputkeen katsomaan

suhteellisesti eniten nimenomaan julkisen sektorin rakennuksissa on näitä ongelmia vaikka määrällisesti eniten yksityisellä puolella

uskon että tämän kaltaisia tilanteita on tässä maassa joka päivä ja on tilanteita että eutanasialla olisi ihan inhimillinenkin käyttö

tarkoitan esimerkiksi tärkeätä kuntauudistusprojektia

eivät yksinoikeuden perusteet tässä globaalissa euroopassa riipu yhtiön tai järjestön toimialasta vaan eun näkökulma on kilpailuneutraliteetti vapaa kilpailu yhtäläiset verotus perusteita

ymmärtääkseni te olette toistuvasti kieltäytyneet te ette kategorisesti lähde mukaan millään tavalla ja sitten odotatte vain milloin hallitus tuo jonkun esityksen ja arvostelette sitten sitä

katsottaisiin mitä mieltä eduskunta todellisuudessa on eikä mitä mieltä se on virallisesti

mikä on teidän asenteenne sen suhteen että tietyissä olosuhteissa laki voisi sen sallia myös ihmisten kohdalla

tämä tuli esiin myös sitä kautta että meille kerrottiin että rakennusliikkeet itselleen rakentaessaan käyttävät parempia laatustandardeja kuin rakentaessaan vapaille markkinoille

ne vähät piittaa verotusperusteet läpinäkyvyys talousrikollisuuden torjunta ja eettisesti kestävä mainonta ja siellä on erilaisia perusteita varsin paljon joilla on voitu tätä suomenkin järjestelmää puolustaa

mutta tässä pähkinänkuoressa nämä roolit ovat näyttäytyneet nyt viime vuosina tällä tavalla ja ei siinä mitään jokainen taaplaa tyylillään

tämä menee myöskin heikoimman lenkin periaatteella niin kuin täällä on todettu edustaja reijonen kuvaili sitä erittäin hyvin suunnittelijan pöydältä käyttäjän tottumuksiin ja kaikki siitä väliltä

jos on kanttia korottaa omia palkkojaan ja palkkioitaan niin pitää löytyä myös se kantti että ne päätökset kestävät julkisuuden ja läpivalaisun

meillä on ollut tämän kaltainen uskomus siihen että suuria asioita saadaan paremmin läpi kun koetetaan isommalla porukalla ja laajemmalla poliittisella tuella viedä sitä läpi

se että fintoton veikkauksen ja raha automaattiyhdistyksen toimialat ovat selvästi toisistaan erottuvia on hyvin vähäpätöinen peruste ollut sille yksinoikeusperusteelle

tulospalkkioitten maksaminen tilanteessa jossa firma tekee joukkoirtisanomisia ei ole todellakaan mitään esimerkillä johtamista jota täällä on peräänkuulutettu vaan se on sen kaltaista toimintaa että silloin ei bonusten pitäisi laueta

prosessi jatkuu ja hometalkoita on ehdottomasti jatkettava

kaiken lisäksi näitten toimialojen pelit ovat kehittyneet sillä tavalla nettejä ynnä muuta

tuotteita tässä kuvaillen ja niihin viitaten että ulkopuolinen taho voisiko sanoa että se kansainvälinen paha silmä ottaa luupin alle nämä ja kysyy aika lailla perustellusti miten suomen markkinoilla voi olla kolme toimijaa ikään kuin ne eivät vähääkään kilpailisi keskenään

meillä on niin pieni kansakunta että hallituksissa istutaan ristiin rastiin ja tämä tulisi myöskin läpivalaista ja puuttua tähän ongelmaan

kiinnitän huomiota myös siihen että pääministerin palkka on mielestäni suhteessa hänen vastuisiinsa aivan alakantissa jos sitä verrataan esimerkiksi yritysjohtajien palkkoihin

herra puhemies

nykyään ei sitä sattuneesta syystä enää siksi kutsuta mutta tietynlainen koulupainotteisuus mielestäni siinä voisi silti olla

tämä miesten koulu tarkoitti että siellä opitaan muitakin asioita kuin vain aseenkäsittelyyn ja sotataitoihin liittyviä kysymyksiä ja tämän periaatteen toivoisin painottuvan myös varusmieskoulutuksessa

herra puhemies